yleiskeskustelu päättyi

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

mielestäni se on kaikkien edun mukaista ja mielestäni mitä enemmän he kommunikoivat ja ovat toistensa kanssa se on myös ruotsinkielisten etu

jos me haluamme että tulevaisuudessa ruotsinkieliset saavat sujuvalla ruotsin kielellä palvelua on ennen kaikkea tärkeätä että suomenkieliset lapset kuulevat ruotsin kieltä myös lapsuudessaan jolloin myös asenne ruotsin kieltä kohtaan tulee positiiviseksi ja myönteiseksi

arvoisa puhemies

se tulee tehdä ihmislähtöisesti työntekijäkeskeisesti

meillä on valtionhallinnossa aikaikkuna jossa meillä lähtee ennätysmäärä ihmisiä eläkkeelle

se tuo meille merkittävän mahdollisuuden myös miettiä toimintoja madaltaa organisaatioita poistaa turhia johtajia keskittää työtä ydintehtäviin siihen mitä varten meidän valtionhallintomme on olemassa

moni pieni lapsi on joutunut humalaisen vanhempansa pahoinpitelemäksi tai kestämään tyhjää jääkaappia samalla kun hänen vanhempansa on maannut sammuneena lattialla

arvoisa puhemies

hallitusohjelmasta löytyy kylläkin konkretiaa vaikka täällä sanotaan ettei löydy

meidän tulee tarttua juuri kysyntää lisäävien tekijöiden poistamiseen

ensinnäkin mikä nousee tässä lausumassa voimakkaasti esille ja myös mietinnössä on se millä tavalla mainonta vaikuttaa käyttöön

sen lisäksi meillä lisätään erityisrahoituksen riskinottokykyä ja selvitetään vientitakuun muuttamista sekä suhdannerahoituksen käyttötarkoitusta

jos viskiä juomalla tulemme menestyviksi ja seksikkäiksi totta kai se juoma houkuttaa tai jos trendikäs drinkki saa meidän keski ikäiset näyttämään nuorilta kukapa sellaista ei ottaisi

miten mielikuvamarkkinointi sitten vaikuttaakaan nuoriin ja erityisesti pieniin lapsiin jotka ovat alttiita vaikutteille joiden itsetunto on vasta rakentumassa

sen lisäksi hallitus jatkaa ekologista verouudistusta muuttamalla energiaverot ympäristöperusteisiksi

sen lisäksi julkisen sektorin it toiminnot keskitetään

eivätkö nämä ole konkreettisia asioita

nuori törmää näin ollen mainoksiin hyvin monissa paikoissa

tässä kohdassa meidän tulisi olla huolissamme

kulutus on saatava laskuun vähennettävä alkoholismiin sairastuvien määrää alkoholiveroa on nostettava kuten tänään tulee myöhemmin yksi laki meille ensimmäiseen käsittelyyn

tämän illan oikeastaan suurimpia ilonaiheita on se että me alkoholirikoslain myötä myöskin kriminalisoimme alkoholilain vastaisen mainonnan ja annamme myös poliisille oikeuden tarkastaa nuorten kassit ja tarkistaa päällisin puolin vaatteet

suomen mepit voisivat olla nyt yhteisrintamassa eussa lähteä hakemaan ratkaisua jolla me pystymme pienentämään alkoholilastia rajoillamme

edustaja kiljunen totesi että hallitus ei ole tehnyt mitään mutta kyllä hallitus on tehnyt itse asiassa jotain

tässä hallituksen esityksessä on ehdotus että työttömyysturvalain toimeenpano ja ohjaus valvonta keskitettäisiin hallinnollisesti uudenmaan ely keskukseen

näin pystyttäisiin turvaamaan työttömyysturvaa hakevien yhdenvertainen kohtelu

siltä osin voin sanoa että yhden askeleen hyvään suuntaan erittäin hyvään suuntaan hallitus on jo ottanut tämän hallituksen esityksen muodossa

arvoisa puhemies

kuntayhtymien osalta voidaan myös demokratiapuolta tuoda esille mutta valitettavan usein kun on kuntayhtymän valtuusto niin siellä käytetään aika vähän sitä valtaa joka siellä mahdollistuisi

voisi kysyä että kun meillä on olemassa jo se demokraattinen elin niin miksi emme käyttäisi nykyistä enemmän sitä demokratianäkökulmaa ja valtuuston valtaa

samaan aikaan me tiedämme että kun puhutaan suoritteista suoritteiden ostamisesta niin on kysymys millä tavalla se kunnan lautakunta toimii ostajana ja katsoo minkälaisia suoritteita kuntalaiset tarvitsevat ja millä laadulla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse näen että kuntayhtymä on ihan passeli värkki kunnissa ja jatkossakin ja näen että meillä tulee olla joustavia malleja

päättäjänä mietin miksi elvytetään ja mitä elvytetään

yksi malli ei sovi kaikille mutta ei kannata eräällä tavalla tuhota jo toimivaa mallia vaan miettiä miten me voimme myös sitä käyttää tehokkaammin

tänä päivänä eduskunnassakin on kuultu monta synkkää aloitusta ja voivotusta monta puhetta siitä mihin eri suuntiin miljoonia pitäisi syytää

ministeri risikko on siinä mielessä viisaasti toiminut että meillä on syytä ensin olla paras selonteko jossa maatamme katsotaan kokonaisuutena jossa yhtenä osa alueena ovat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

siltä osin marssijärjestys on luonteva ja näin käsittääkseni oli tarkoitus alun perinkin tehdä jotta ei rynnätä suoraan osaratkaisuihin

siltä osin tämä hallintolakien ja terveydenhuoltolain odottaminen paras selonteon käsittelyn jälkeen on erittäin hyvä asia

rehulan kanssa olen samaa mieltä että tähän maahan ei pysty millään luomaan yhtä ainutta konseptia jolla sosiaali ja terveydenhuollon palvelut luodaan

jos me lähdemmekin lähtökohdasta jossa meillä on kunnissa paljon piilevää tietoa tietämystä siitä miten me voimme toimia toisella tavalla niin silloin säästöt muuttuvatkin enemmän siksi minkälaista on minun työni parempi arki jossa pystyn työni hoitamaan paremmin

meillä on kaupunkimaisia erittäin tiheästi asuttuja kaupunkiseutuja ja sitten meillä on harvaanasuttua maaseutua

arvoisa puhemies

samaan aikaan kun me puhumme rakenteista emme saa niitä meidän ihmisiämme unohtaa mutta yhtä lailla tässä hieman häiritsee se tilanne että me unohdamme sen sanan raha

me puhumme taloudesta mutta meidän pitäisi myös puhua samalla siitä rahoituksesta ja ei pelkästään meidän nykymuotoisesta rahoituksestamme vaan siitä mikä on valtion ja kunnan välinen suhde ja rahoitussuhde ja myös tehtävänjako

kouluissamme istuu tänä päivänä hyvin paljon lahjakkaita ja myös huippulahjakkaita nuoria joiden kyvyt eivät syystä tai toisesta pääse esiin

syitä on paljon

siltä osin ehkä olisi kaivannut enemmän pohdintaa tässä selonteossa

onko kiviniemen hallitus riittävästi tulevaisuuteen katsova

yksi tärkeimmistä tavoitteista on että hallitus tekee yli vaalikausien ulottuvan ohjelman jonka avulla pyritään vakauttamaan valtiontalous ja kuromaan umpeen kestävyysvaje

tultuaan ryöstetyksi paimen oivaltaa että hän voisi valita katsellako maailmaa kuin varkaan onneton uhri vai kuin seikkailija joka etsii aarrettaan

hän päätti olla aarretta etsivä seikkailija

hetemäen työryhmän ajatukset yritysverotuksen uudistamiseksi ovat oikeita mutta voisivat mennä astetta pidemmälle

onko nykyinen tapa tukea tutkimus ja tuotekehitystä se paras

merkittävä osa hyvinvoinnistamme rakennetaan pienissä yrityksissä

ensimmäisen toisen ehkä kolmannenkin työntekijän palkkaamista kannattaa tukea

toinen kilpailukykyämme vahvistava tekijä on osaaminen siitä emme saa tinkiä

meidän tulee pitää kiinni hallituksen tavoitteesta että jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella on jokin jatkokoulutuspaikka tai työpaikka jokin sellainen joka johtaa työllistymiseen ja aktiiviseen osallistumiseen

arvoisa puhemies